tässä tietysti tulee esiin myös terveydenhuoltolaki jossa kovasti toivon että potilaiden valinnanvapautta laajennettaisiin ihan huomattavasti jolloin se tulisi myös helpottamaan reumapotilaiden tilannetta

mutta kun tuolla päijät hämeen alueella ovat nyt ne kullanarvoiset leikkaavat ja hoitavat lääkärit niin pääsevätkö potilaat heidän hoitoonsa

kun varsinkin vanhuksilla on usein runsas lääkearsenaali jonka hallitseminen on jo yleislääkärille haastavaa niin miten voidaan olettaa että lääkkeenmääräämisen taso kohenisi siitä jos pienellä lisäkurssilla avitettu sairaanhoitaja ryhtyy sitten näitä lääkkeitä määräämään

olen itse tutustunut sairaanhoitajakoulutuksen farmakologian oppimäärään ja kyllä minun täytyy sanoa että se oli minulle yllätys melkein pieni järkytys miten lyhyt ja kevyt se on ja ihmettelen sitä että nyt tietoisesti halutaan lääkkeenmääräämisen tasoa ammatillista tasoa heikentää maassa jossa periaatteessa on erinomainen taso terveydenhuollon koulutuksessa niin lääkäreillä kuin terveydenhoidon muulla henkilöstöllä niissä tehtävissä joihin heidät on koulutettu

lääkärit on koulutettu tekemään diagnooseja ja määräämään hoitoja ja heidän koulutuksensa tähtää siihen mutta sairaanhoitajakoulutus ei siihen tähtää

haluaisin kyllä todeta sen että turvallisuuden lisäksi myös turvallisuudentunne on tärkeä asia ja ei pitäisi väärällä tiedolla myöskään olla lietsomassa turvattomuudentunnetta

kankaanniemi on siinä aivan oikeassa että ei tätä esitystä voi pelkällä kuntatalouden ahdingolla perustella mitä ovat aika paljon varsinkin hallituspuolueiden edustajat käyttäneet tämän esityksen puolustukseksi

jos esimerkiksi lääkekorvauslakia muutettaisiin kustannusperusteiseksi niin lääkärien työaikaa säästyisi jopa sadoissa henkilötyövuosissa

nyt joudutaan tekemään tutkimuksia ja työläitä lausuntoja jotta voidaan todistaa että potilas sairastaa sellaista sairautta joka on kelan kautta korvattava

totta kai meillä on ongelmia en väitä etteikö olisi ongelmia ja varmasti on niitä tilanteita joissa poliisia tai muita turvallisuusviranomaisia joudutaan liian pitkään odottamaan mutta hallitus ei ole tekemässä mitään sellaisia ratkaisuja joilla harva asutusalueiden turvallisuustilannetta poliisin osalta oltaisiin heikentämässä

tällä muutoksella olisi voitu lääkärien työaikaa säästää siihen varsinaiseen potilaan hoitamiseen diagnostiikkaan ja hoitojen määräämiseen

esimerkiksi tuo palveluverkkouudistus on edelleen keskeneräinen mutta olen linjannut sen valmistelua nimenomaan niin että harva asutusalueiden palveluverkkoa ei miltään osin olla heikentämässä

toivon että tammikuussa kun tuo esitys tulee tutustutte siihen huolella ja myös viette sitä sanomaa eteenpäin ettei tule semmoista väärää turvattomuuden tunnetta kansalaisille

toki toivon mukaan kansaneläkemaksun poisto vaikuttaa myönteisellä tavalla työllisyyteen niin yksityissektorilla kuin julkisella puolella

opintososiaaliset edut poliisiammattikorkeakoulussa aiotaan säätää ja saattaa muun ammattikorkeakoulutuksen tasolle

olemme tehneet myös kyselytutkimuksen jonka mukaan tällä ei ole ratkaisevaa vaikutusta siihen millä tavalla henkilöt hakeutuvat koulutukseen

edustaja järvinen nosti esiin sellaiset perheet joissa on niin pahoja ongelmia että lapset tarvitsevat kokopäiväistä varhaiskasvatusta ja päivähoitoa ja on aivan totta että näitä perheitä on

tässä suhteessa totean että itse asiassa poliisihallitus tälläkään hetkellä ei ole millään tavalla erityisen vahva verrattuna näiden muiden turvallisuusviranomaisten hallintoon tai esikuntalaitokseen mutta silti siellä on sitä keventämisen varaa

mutta kyllä itse pidän hyvänä sitä että tulee tarve ja tulee järjestelyt joissa nämä kysymykset on reilusti nostettava esiin

eli tästä kokopäiväisestä hoidon tarpeesta on tehtävä selvitys jolloin on mahdollista se että näissä perheissä saadaan muutakin apua kun ollaan ammattilaisten kanssa tekemisissä

tässä suhteessa täytyy todeta se että poliisihallitus tulee linjaamaan näiden resurssien puitteissa jotka eduskunta nyt tulee muun muassa ensi vuodelle säätämään myös sen minkälaiset tulevat olemaan suojelupoliisin resurssit

itse pidän tilannetta siinä mielessä hyvänä että meillä on erittäin ammattitaitoinen henkilöstö suojelupoliisissa tätä tiedustelutoimintaa myös hoitamaan

se on todellakin suuri haaste meille

meillä sekä rajatarkistusten tarvitsema henkilöstömäärä että rajanylityspaikkojen tarvitsemat investoinnit vaativat kyllä resursseja tulevina vuosina

näet olevien kansainvälisten rajanylityspaikkojen tarvitsemat infrastruktuurin panostukset tulee hoitaa ensin ja sitten katsotaan mikä tilanne tämän parikkalan rajanylityspaikan kohdalla on

sitten täytyy todeta tästä viisumivapaudesta että näillä kehyksillä jotka meillä on tällä hetkellä näköpiirissä meillä ei ole riittäviä resursseja viisumivapauden edellyttämiin turvallisuusviranomaisten lisätarpeisiin

siinä vaiheessa kun tämä viisumivapaus tulee ajankohtaiseksi mielestäni kyllä täytyy linjata aivan uudestaan myös nämä turvallisuusviranomaisten tarpeet koska se tulee lisäämään rajaliikennettä ja se tulee myös lisäämään muiden viranomaisten tarvetta

osittain toki sillä lisärahoituksella mikä nyt on käsittelyssä pystytään myös vauhdittamaan näitä perheenyhdistämishakemusten käsittelyjä

hallitus on parhaillaan myös selvittämässä sitä voitaisiinko toimeentuloedellytyksiä muun muassa humanitaarisessa maahanmuutossa ylipäänsä perheenyhdistämisessä jollain tavalla yhdenmukaistaa muiden pohjoismaiden kanssa niin kuin hallitusohjelmaan on indikoitu mutta tämän asian selvittäminen on edelleen kesken

arvoisa herra puhemies

täällä kyseltiin ict hankkeista ja täytyy todeta että nämä eivät ole olleet kaikkein helpoimpia koska tässä on monenlaisia hankkeita päällekkäin menossa

tällä hetkellä sisäministeriön näkökulmasta näyttää kuitenkin kohtuullisen hyvältä tuo rahoitustilanne eli näissä budjettineuvotteluissa pystyimme saavuttamaan ne tavoitteet jotka olimme asettaneet

täällä kysyttiin sitä kuka vastaa sisäasiainhallinnossa näiden ict hankkeiden toteuttamisesta

kyllä ne ovat ihan nämä viranomaistasot eli poliisin puolella poliisihallitus ja rajavartiolaitos ja sitten tietysti haltikilla on oma roolinsa

siinä yhteydessä on todellakin mahdollista tuo uusi tekstiviestijärjestelmä ottaa käyttöön

tämä pelastuslaitosuudistus joka todellakin aika nopealla tahdilla ollaan käynnistämässä liittyy hallituksen rakenneuudistuspakettiin jossa jyvitettiin eri ministeriöille oman hallinnonalan kokoluokassa ne tarvittavat rakenteelliset säästöt

tarkoitushan on se että tätä rahaa ei ikään kuin leikata pois vaan sen verran tehostetaan toimintaa että kunnille jää enemmän rahaa ja liikkumavaraa

täällä kyseltiin aiemmin palokuolemista joissa valitettavasti nyt on tapahtunut tämän vuoden osalta käännettä huonompaan suuntaan

jos vanhuksen kotikäynnin yhteydessä huomataan palovaara tai muu onnettomuusriski niin siitä on aina tehtävä ilmoitus alueen pelastusviranomaiselle

lähtökohtana oli se että edelleenkin paloasemaverkosto säilyy palomiesten määrää ei vähennetä vaan nuo vähennykset kohdennetaan hallintoon ja johtokeskuksiin

terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen selvityksen mukaan tieto tästä velvoitteesta on aika heikosti kulkenut esimerkiksi vanhustyötä tekeville

arvoisa herra puhemies

tässä on ehdottomasti tehostamisen paikka ja eri viranomaisten yhteistyön tehostamisen paikka

tämän keskustelun aikana sain tekstiviestin henkilöltä jonka tunnen ja hän tässä kertoo lapsestaan joka oli helsingissä lastenklinikan hoidossa ja siellä kymmenen vuoden ajan ollut lastenklinikan potilaana lastenreumatologin potilaana ja joutunut lähes pyörätuoliin kunnes sitten pääsi heinolaan hoidettavaksi

nehän ovat maksullisia ja tarkoitus on että niillä varmistetaan myös sitten näitten lupapalveluiden kustannukset eli ne itse itsensä varmistavat siis nämä resurssit

hänet siellä leikattiin ja heinolan lääkäri oli ollut suorastaan raivostunut siitä minkä takia oli päästetty lapsen nivelet tulehtumaan niin pahasti

tärkeää on edelleen tästä palvelupisteverkostosta huolehtiminen

sähköisen palvelun lisääminen vähentää merkittävästi lupapalvelujen työmäärää samoin kuin ne erilaiset lainsäädäntömuutokset joita on esimerkiksi passi ja ajokorttilainsäädäntöön tehty tai on tekeillä

näitä kokemuksia on vaikka kuinka paljon eikä pelkästään helsingin yliopistollisesta sairaalasta vaan muistakin sairaanhoitopiireistä ja sen vuoksi potilaat ovat nyt peloissaan tästä tilanteesta koska kyllä siellä heinolassa vaan on ollut sitä osaamista mitä ei ole missään muussa sairaalassa suomessa ollut

pidän tärkeänä sitä että todellakin voidaan varmistaa että ambulanssi ja paloauto yhtä nopeasti pääsevät hätää kärsivän ihmisen luo

meillähän on venäjä ministeriryhmä joka on asettanut erityisen työryhmän kansliapäälliköistä koostuen selvittämään viisumivapauteen varautumista mitä kaikkea siihen tarvitaan ja nuo selvitykset ovat edelleen kesken

tämä lakiesitys on erittäin hyvä ja se edistää sitä samaa tarkoitusta jota sosiaali ja terveysvaliokunta on monta kertaa myös kuntien valtionosuusrahoituslainsäädäntöä käsitellessään vaatinut tai edellyttänyt että lastensuojelukertoimessa huomioitaisiin myös avohuollon tukitoimet eikä ainoastaan huostaanotot niin kuin asianlaita on tällä hetkellä

ankkuri malli on moniammatillista viranomaisyhteistyötä ja siinä todellakin eri viranomaiset osallistuvat tähän työhön ei pelkästään poliisi vaan sitten kuntien puolelta sosiaalityöntekijät ja terveydenhuollon työntekijät

arvoisa rouva puhemies

asetus todellakin tarvitaan siinä olen ed

mutta muistutan siitä että lääkkeethän tarkoituksella määrätään määräajaksi eikä miksikään pysyväksi sen takia että potilaan terveydentila voi muuttua ja muuttuukin ajan myötä ja hänelle voi tulla muita lääkityksiä ja muita sairauksia minkä vuoksi on tärkeää että nimenomaan lääkäri on se joka arvioi sen tilanteen tarvitaanko enää sitä lääkitystä vai tarvitaanko kenties jotain muuta lääkitystä tai ei lääkettä ollenkaan

henkilön lähettämä organisaatio aina maksaa ne kustannukset eli tähän ei ole erityisiä budjetointeja lisäbudjetointeja tehty

mutta pidän kyllä ihan merkittävinä näitä perusteluja joita on myös tämän parikkalan rajanylityspaikan kansainvälistämisen puolesta esitetty

eli tämän lain tarkoitus on muuttaa painopistettä sinne ennaltaehkäisevillä varho tai ihan repesi viivaan varhaisen puuttumisen toimiin ja avohuollon tukitoimiin mikä on hyvä asia

ankkuri mallin osalta on tärkeää huomata se että se kaikkien toimijoiden osalta tehostaa työskentelyä joten siihen on järkevää kaikkialla mennä

tästähän on eduskunnan taholta tullut laaja lakialoite ja hallitusohjelmassa siis tässä kesällä tehdyssä uudessa hallitusohjelmassa on tähän liittyvä hanke jonka tavoitteena on hallinnon keventäminen ja tätä lakiesitystä parhaillaan hiotaan

kyllä pidän vaarana että tämän lain myötä nekin potilaat jotka haluaisivat käydä lääkärillä esimerkiksi pitkäaikaissairaat ja haluaisivat että lääkäri tarkistaa tilanteen siirtyvät nyt niin kuin automaattisesti astetta alemman koulutuksen saaneen henkilön eli lisäkoulutetun sairaanhoitajan potilaiksi eivätkä enää näekään lääkäriä niin kuin ovat tähän saakka kerran vuodessa nähneet

mutta kyllä mielestäni tässä tulee myöntää rehellisesti se että kun nyt lapsiperheiden kotipalvelua painotetaan voimakkaammin lastensuojeluasiakkaille niin on selvää että silloin jää vähäisemmäksi muiden lapsiperheiden osuus joiden kohdalla pystyttäisiin jo ennalta ehkäisemään jos resursseja olisi riittävästi panostaa myös niihin lapsiperheisiin jotka eivät ole vielä lastensuojelun asiakkaita

meillähän on ainoastaan tämä vihdinkarkkilan poliisiasema joka on muutettu tällaiseksi tukiasemaksi ja muilta osin ei ole millään tavoin tätä poliisiasemaverkostoa harvennettu

ihan ensinnäkin korjaan sellaisen asian että siis tässä budjettiesityksessä poliisin määrärahoja ei supisteta vaan niitä lisätään

mutta tässä meille on yhteistä haastetta parantaa lasten ja perheiden asemaa kotipalvelujen tehostamisen ja parantamisen kautta

täällä tämä poliisiammattikorkeakoulun sisäänottojen määrä on todellakin asia jonka arviointi riippuu näistä laskelmista aivan oikein niin kuin täällä muun muassa edustaja rajamäki totesi

on eduskunnan hyvä tiedostaa tausta miksi tätä hallintorakenneuudistusta tehdään

senkin totesitte että nämä eläkelainsäädännön muutokset ovat vaikeuttaneet jonkin verran näitä arviointeja koska eläkkeelle jäämisen ikää ei enää määrätä vaan henkilö pystyy itse siihen eri tavalla vaikuttamaan

sen lisäksi toteutetaan hallintorakenneuudistus jonka tavoitteena on se että hallintoa kevennetään mikä tarkoittaa esimerkiksi hallintovirkojen ja hallinnon tukitehtävien lopettamista jotta ne rahat voidaan käyttää sitten poliisin palkkaukseen

rajavartiolaitoksesta kysyttiin tästä teknisestä valvonnasta sen lisäämisestä

tavoitteena on tietysti se että tuo poliisitoiminnan taso kaikilla poliisitoiminnan sektoreilla niin liikennevalvonnassa hälytystoiminnassa kuin rikostorjunnassa kyetään turvaamaan nykyisellä tasolla ja myös poliisimiesten määrä kyetään turvaamaan hyvällä tasolla

verkko opetuksen lisääminen ei johdu resurssipulasta vaan on ihan täysin normaalia nykyaikaisen koulutuksen kehittämistä ja antaa myös opiskelijoille tiettyä joustoa

tämä selvitys pelastusopiston ja poliisiammattikorkeakoulun yhteistyöstä ei liity mihinkään aikeisiin siirtää tätä koulutuksen paikkaa vaan lähinnä yhteistyötä tekevän ammattikorkeakoulun kohdalla selvityksestä

poliisilaitos on poliisipiiri eli paikallispoliisin hallinnollinen alue

tavoitteena on se että kaikki tuo henkilötyövuosimäärä pyritään säilyttämään eli se toiminnallinen määrä joka nytkin siellä pääteillä raskaan liikenteen valvonnassa kaikkialla missä liikenteenvalvontaa tehdään suoritetaan

sitä poliisin liikennevalvontaa ohjataan poliisihallituksesta käsin tulosohjauksen keinoin niin että määrätään kuinka paljon ja missä volyymissa missä laajuudessa sitä täytyy niissä poliisilaitoksissa suorittaa jos sinne muodostetaan ne liikenteenvalvontayksiköt jotka jatkossa huolehtivat tuosta liikenteenvalvonnasta

hallitus ei ole vielä tehnyt päätöstä enkä ole itsekään omaa linjaustani antanut eli se on muistettava mutta mielestäni tuo työryhmän esitys antaa kyllä erittäin hyvän pohjan

lauslahti tässä keskustelussa viittasi mutta ainakaan itse en lainkaan aliarvioi hoitajien ammattitaitoa esimerkiksi näissä tehtävissä joita täällä on lueteltu

eli siellä ei ole liikkuvaa poliisia koskevia uusia säästöesityksiä joilla voitaisiin ikään kuin kompensoida sitten tätä hallinnon säilyttämistä

päinvastoin he todellakin usein tuntevat potilaan paremmin ja nimenomaan siinä hoitotyössä ovat päteviä oman alansa ammattilaisia ja pystyvät siinä myös tekemään itsenäistä työtä aivan niin kuin kuuluukin

se tulee päälliköiden ja hallintotehtävien määrän vähenemisestä se tulee kaluston yhteiskäytön tehostamisesta se tulee myös toimitilasäästöistä joita syntyy mikäli tätä hallintoa saadaan yksinkertaistettua

mutta samalla on todettava että nimenomaan lääkemäärääminen ja diagnostiikka ovat niitä aloja jotka ovat lääkärin koulutuksen mukanaan tuomaa ammattitaitoa eivätkä sairaanhoitaja tiina

näitä rahoja ei siis leikata poliisista pois vaan ne on tarkoitus käyttää siihen poliisitoimintaan

keskustelu on

puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään sosiaali ja

se johtuu tietysti kustannusten noususta mutta se johtuu myös siitä että meillä on takavuosina vielä viime vaalikaudellakin tätä poliisitoimintaa hoidettu hyvin pitkälti tällaisten määräaikaisten työllistämisrahojen kautta ja sitten syöty ne siirtyvät erät pois

että asia lähetetään hallintovaliokuntaa

kunnissa tuskaillaan kohoavien erikoissairaanhoidon kustannusten vuoksi ja nämä kustannukset kyllä johtuvat pitkälti siitä että perusterveydenhuolto ei toimi kunnolla

esimerkiksi raskaan lastenpsykiatrian kasvavat kustannukset johtuvat siitä että nämä peruspalvelut esimerkiksi matalan kynnyksen mielenterveyspalvelut eivät toimi eikä kouluterveydenhuoltokaan

minä luulen että te molemmat ministerit kyllä jos vain luvan saisitte olisitte lisäämässä resursseja näihin palveluihin mutta teidän vallassanne on kyllä se että sinne saataisiin ainakin niitä normeja

nyt peräänkuulutan sitä että esimerkiksi mielenterveyspotilaille tulisi vahvemmat lakisääteiset oikeudet palveluihin

samoin vanhuspalveluissa jotka täällä otettiin esiin vetoan siihen että tämä vanhustenhoitolaki jota nyt aletaan valmistella ei olisi vain kokoelma nykypykälistä koottuina yhden otsikon alle vaan todellakin myös tiukennettaisiin sitä normistoa niin että vanhukset saavat asianmukaiset palvelut niin avohoidossa kuin laitospalveluissa

arvoisa puhemies

arvoisa herra puhemies

kiitän edustajatovereita tästä keskustelusta ja erityisesti kiitän ministeri risikkoa siitä että olette kärsivällisesti ja sitkeästi jaksanut istua täällä koko tämän keskustelun ajan ja vastailla kysymyksiin

anneli kiljunen tuossa puheenvuorossaan toi esiin niin kyllä tähän monia perustavanlaatuisia epäkohtia jää

omalta osaltani totean että en itse ole saanut siihen perimmäiseen kysymykseen vastausta eli siihen miksi ihmeessä tämä erityisen vaativa reuman hoito hajautetaan kolmeen sairaalaan yhden osaamiskeskuksen sijaan

itse nostan päällimmäiseksi sen että tässä uudistuksessa jää korjaamatta mielestäni sosiaalipoliittisesti pahin epäkohta eli pienituloisten joihin siis opiskelijat kuuluvat ja tulottomien henkilöiden muista sairauspäivärahan saajista poikkeava omavastuuaika

siihen mielestäni ei ole tullut hyvää vastausta eikä toisaalta myöskään siihen miksi ei näitä heinolan sairaalan asianmukaisia ja priimakunnossa olevia tiloja voitaisi edelleen käyttää ja hyödyntää reumapotilaiden hoidossa

mutta työ varmasti jatkuu ja toivotan ministerille menestystä tehtävissä

arvoisa puhemies

eduskunta edellyttää että hallitus valmistelee pikaisesti esityksen jossa vähimmäismääräisen sairauspäivärahan saajien omavastuuaika lyhennetään vastaavaksi kuin muilla työkyvyttömyyden vuoksi sairauspäivärahaa saavilla

rehula viritti keskustelua sosiaaliturvan perusteista ja varmasti sosialidemokraatit pystyvät kommentoimaan itse tätä kysymystä sosialidemokraattien perusteluista ja ajatuksesta vähimmäisturvasta ja sairauspäivärahan ja opintotuen suhteesta

tietysti ymmärrän että vaikeina aikoina on tällaisiin ratkaisuihin päädytty mutta kyllä se silloinkin oli sosiaalipoliittisesti epäoikeudenmukainen ratkaisu

mutta tässä vaiheessa pitäisin tärkeänä että pääsisimme tästä eroon ja näille kaikkein vähätuloisimmille henkilöille saataisiin yhdenvertainen turva sairastamisen ajaksi

rehulan kanssa samaa mieltä ja korostan että tämä esitys on hyvä

tällä hetkellähän opiskelija joutuu katkaisemaan opintotuen voidakseen hakea sairauspäivärahaa ja usein sitten joutuu odottamaan päätöstä ilman mitään tukea mutta nyt siis kela katkaisee opintotuen sairauspäivärahan myöntöpäätöksen yh teydessä ja kyllä tämä on selvästi selkeämpi järjestelmä

herra puhemies

käsillä olevassa hallituksen esityksessä ehdotetaan että lakiin siviilihenkilöstön osallistumisesta kriisinhallintaan lisättäisiin säännökset voimankäyttövälineiden kantamisesta voimakeinojen käytöstä ja hätävarjelutilanteista siviilikriisihallintaoperaatioissa

lisäksi rajavartiolaitoksen hallinnosta annettuun lakiin lisättäisiin säännös kriisinhallintaoperaatioon osallistuvan rajavalvonta asiantuntijan asemasta

siviilikriisinhallinnassa on kyse kohdemaan poliisilaitoksen oikeusviranomaisten ja syyttäjälaitoksen rajavalvonnan tullilaitoksen rikosseuraamuslaitoksen ja muun hallinnon kehittämisestä ja kohdemaan turvallisuussektorin uudistamisesta

siviilikriisinhallinnassa toimintaympäristöt ovat yhä haastavampia ja operaatioissa työskentelevillä asiantuntijoilla tulee olla asianmukaiset turvallisuusjärjestelyt tukenaan

suomi suhtautuu pääsääntöisesti pidättyväisesti voimakeinojen käyttöön siviilikriisinhallinnassa mutta tulevaisuudessa on kuitenkin varauduttava konfliktin osapuolten ja laajemmin erilaisten ääriliikkeiden käyttämän väkivallan lisääntymiseen joka voi kohdistua muiden ohella myös siviilikriisinhallintaoperaatiossa työskenteleviin asiantuntijoihin

siviilikriisinhallintaoperaatioiden mandaatit voivat myös edellyttää aikaisempaa enemmän varautumista voimakeinojen käyttöön sekä hätävarjelutilanteisiin

lisäksi operaatiot voivat edellyttää että lähettäjävaltio varustaa asiantuntijat asianmukaisilla voimankäyttövälineillä